kuten noissa tausta aineistoissa on niin meillä on aika iso osa suomalaisista metsistä mitä ei ole hoidettu kunnolla ja ne ovat päässeet niin sanotusti rämettymään

näen että tässä metsälaissa on hyviä näkökulmia mutta aina täällä semmoinen pieni vihreä peikko pyörii ja varsinkin peikkona ovat nämä sanotaan elintärkeisiin elinympäristöihin liittyvät asiat natura asiat

monellakin tapaa puhutaan energian kestävyysdirektiivistä ja monesta muusta asiasta

turkistarhaus on saanut kullekin investointitukea kun näitä varjotaloja on siirretty pois pohjavesialueelta ja sitten on katettu näitä varjorakenteita

myös tässä elintärkeitten elinympäristöjen niin sanottujen helma alueiden asiassa niin naturassa kuin monessa muussakin näkisin että on tärkeää millä tapaa sitten tämä valvonta ja toiminta toimivat että nämä eivät sitten laajene erilaisien toimintojen kautta niin sanotusti tavallisen metsätalouden puolelle

näitä helma alueita on muun muassa naturassa erilaisiakin sanotaan esteitä tulee tai ainakin viranomaiset aina viittaavat siihen kun se alue on niin likellä tai sitten sitä levitetään

näin näitä vihreitä peikkoja tulee lisää mutta toivottavasti nämä saadaan tulevassa luonnonsuojelulaissa ja muussa järjestykseen että siellä metsässä voivat jatkossakin säilyä meidän harrastukset kuten metsästys linnustus ja marjastus ja näin poispäin

tästä arvoisa puheenjohtaja sulavasti voi mennäkin seuraavaan lainsäädäntöön eli kohtuullisen hyvä lakipohja tuli metsänhoitoyhdistyslaista kanssa

metsänhoitoyhdistysten täytyy nyt markkinoida enemmän vielä aktivoitua ja hakea itselleen vapaaehtoisen maksun suorittavia metsänomistajia

se tarkoittaa metsänhoitoyhdistysten vielä tarkempaa tuotteistusta juurikin myös niille toimialoille mitä perinteisesti metsänhoitoyhdistyksillä ei aikaisemmin ole

nämä pitää myös metsänhoitoyhdistysten vahvasti hanskata ja tuoda myös ne kaupunkimetsänomistajat sinne luokse myös näillä arvoilla

tässä on hyvä asia mietinnössä että tämä viisivuotistarkastelu lähtee pois ja tämä on pysyvä laki

arvostan ja on hienoa että me eduskuntana arvostamme metsänhoitoyhdistysten työtä ja annamme heille tämän pysyvän lakiasian

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kiitän edustaja zyskowicziä rehellisestä vastauksesta äsken kun keskusteltiin tästä toimeentulotuesta ja myös lapsilisän suhteesta eli etteivät kunnat voi kuin lain edessä maksaa

näinhän se on kuntien osuus toimeentulotuen osalta

vaikka ei palkkaveroon kosketakaan niin sitä kautta tämä niin sanottu valtion säästötoimenpide kuitenkin tulee veronkorotuksina

arvoisa puhemies

tässä käsitellään tuulivoiman rakentamista ja se on kyllä suomessa ollut mahdottoman hankalaa

sitten kun on lähdetty kaavoja suunnittelemaan ja tekemään niin tässä ovat vahvasti tulleet ympäristöjärjestöt museot siellä ovat vahvasti olleet myös ornitologit ja agrologit arkeologit korjaan

itse agrologina ihmettelen tätä lain sanotaan tulkintaa ja tämän luvanvaraisuuden pohdintaa mikä vyörytys tähän itse tuulivoiman ympärille on tullut

mutta tässä täytyy yhtyä edustaja pekkarisen kanssa ministeriön kiitoksiin siitä että temin ministeri ja yhtä lailla temin henkilöt ovat siellä virkamiehet hyvässä tahdossa hyvällä hengellä lähteneet sitten tekemään ratkaisuja millä tavalla ratkaistaan puolustusvoimien tutkakatve ja tämä asia täällä perämeren alueella

malli on hyvä ja toivotaan että tällä rahoitusmallilla jos tämänsuuntaisia ongelmia syntyy lisää kompensaatioalueita voidaan laajentaa myös muualle suomeen

lakiesitys on erinomainen

taas kerran hallituksen puheet ja teot eivät kohtaa kuten olen usean kerran aikaisemminkin täällä sanonut ja kyllähän aika ihmeellinen tämä tilanne meillä tällä hetkellä kivihiilen käytön osalta on eikä saada kotimaista energiaa liikkeelle

valtiovarainministeri urpilainen syytti ehkä joitain edustajia että me olemme olleet päiväunilla mutta minä näin semmoisen päiväunen että hallitus teki hyviä päätöksiä ja luopui turpeen verotuksen korotuksesta ja nosti bioenergian tukia siten että saksalainen hiililaiva kääntyi tuolla itämerellä ja palasi takaisin satamaan

tämä oli se päiväuni minkä minä näin siitä hallituksen riihipäätöksestä ja se olisi kyllä hieno asia joten voisimmeko me ihan yhdessä päättää että tehtäisiin tälle asialle jotain

kun nyt pelkästään turpeenkin verotuksellista tasoa nostetaan niin me nostamme koko ajan tämän kotimaisen energian hintaa ja sitä kautta se ulkomainen energia vain puskee tämän kotimaisen työnteon ja meidän investointien ja muun ohitse

eli olisi hyvä käydä tämä debatti ehkä laajemminkin ja näkisinkin että hallituksella olisi aivan loistava mahdollisuus ottaa tästä yksi semmoinen asia mikä tehtäisiin parlamentaarisella pohjalla ja voimakkaasti

niin tämä on se iso asia että meillä ei ole niitä pieniä tekoja jokapäiväisiä tekoja millä me ajamme tätä ilmastonmuutosta ilmaston parantamista kohti

millä se saavutetaan

hyvä asia on tietenkin metsähake ja nämä energiahaketoiminnan kehittäminen ja kotimaisen energian metsästä hakeminen mutta sitäkään ei ihan äärettömästi voida kasvattaa koska näen sen että metsähakkeella ei kannata lauhdevoimaa tehdä eli meidän täytyisi hakea siinä muita metsähakkeen käyttömuotoja

minä näen että myös tässä on tämä meidän nesteytetty energia tai kaasutettu energiamuoto mitä on käytettävissä eli satsattaisiin vielä tähän tutkimukseen enemmän käytettäisiin

luova tuho kuten pääministeri aikaisemmin on tällä viikolla sanonut kohtaa teollisuutta puuteollisuutta myös ict teollisuutta

eli erittäin tärkeätä olisi löytää siihen semmoisia liikuteltavia kaasu tai nestemuotoisia uusia biopolttoaineita ovatko ne nyt bakteerin tekemiä vai voidaanko ne suoraan sitten alkoholipohjaisesti käyttää näitä meidän täytyy kehittää

mutta se millä me saamme uusia työpaikkoja tuonne maakuntien reuna alueille maakuntiin tarvitsee juuri sitä luovuutta koulutusta osaamista meidän elinkeinotoiminnan osaamista

mutta tuo kotimaisuus

ihmettelen tätä turvevihaa mikä nyt hallituksessa on lietsottu ja toisaalta sitä että me emme saa tuulimyllyä rakennettua ja vesivoimaakaan me emme edes maininneet tässä kirjassa sitäkään ei haluttu mikä meillä suomalaisilla on miksi me emme halua sitä kotimaista

nostettaisiin nyt nämä asiat oikeasti pöydälle ja saataisiin kunnon tärinää tuonne ministeriöönkin että ympäristöministeriöstä luvat lähtisivät liikkeelle yhtä lailla nämä energiamuotojen muutokset

edellisessä edustaja vehkaperän puheessa tuli esille että kotitaloudet vaihtavat tällä hetkellä energiamuotoja mutta kunnilla ja isoilla teollisuuslaitoksilla on tässä ajassa kanssa paljon uudistusrakennusta

onko se meidän investointien energiainvestointien tie

millä me saamme kotimaisen energiainvestoinnin liikkeelle ja millä tavalla me saamme nämä hiililaivat edelleen kääntymään tuossa pohjanmerellä

onko meidän suomen ministeriöissä nyt kaikki se tieto mitä tämä päällekkäinen regulaatio tarkoittaa kotimaisen energian ja meidän kilpailukyvyn kannalta

eli tulisiko yhteiskunnan olla tässä sitten terävämpi ja ottaa käyttöön yhteiskunnallisia välineitä joilla sitten tätä tonttimaata saataisiin myös sitten yhteiskunnalliseen vuokratonttien käyttöön tai sitten itse kaupunkien omistukseen

arvoisa rouva puhemies

eli tonttipula pitää pystyä ratkaisemaan ja meillä on suomessa sitten myös alueita missä on hyvinkin tilaa rakentaa

edellisen kauden osalta siellä oli useita vastustavia henkilöitä useita kotimaisia energiamuotoja vastustavia pois lukien oikeastaan hankaussähkö ja lihasenergia mitkä vihreät hyväksyivät

meillä on maaseudulla tilaa rakentaa ja siellä on hyvin mutta siellä on sitten taas ongelmana se että siellä tulee tämä byrokratia vastaan että siellä ei välttämättä saakaan rakentaa edes niille vanhoille asuntopaikoille

tähän kullakin hallituksella on aina omat ohjelmansa eli aikaisemmilla hallituksilla ovat olleet nämä shokit ja inkat ja niihin liittyvät toiminnat

onko nyt sitten niin että näitäkin kaupungit panttaavat vuosikymmeniä jopa ihmisiän että tämä on nyt kaiken varalta vain että tänne ei saa rakentaa tänne tarveharkinta alueelle että jos joskus rakennettaisiin

eli töihin vain arkkitehdit ja kaavoittajat ja sen jälkeen on oikeastaan sitten turha sanoa että sinne ei saisi rakentaa kun tiedetään mitä sinne saa rakentaa

eivät ne asunnot kaikille kelpaa eli ihmisen asuntovaatimukset ovat muuttuneet

se ei välttämättä ole mitenkään niin kuin avaruustiedettä tämä rakentaminen niin kuin totesi yhtä lailla edustaja korhonen vaan enemmänkin meillä on avaruustiedettä tämä lupien saanti

kokonaan kaavoituksien ja lupien saanti on tämmöisille ammattilaisillekin lähes aina aikamoinen viidakko byrokratian viidakko erilaisilla säännöksillään

voitaisiinko näitä lakeja ja niitä ohjeita mitä me annamme täältä eduskunnasta antaa selkokielisesti ja myös sitten selkokielisesti tulkita täällä eri tasoilla niin kuin maankäyttöinsinöörien ja myös rakennushenkilöitten tasolta

tässä on ongelmana myös sitten mitä on ansiokkaasti kyllä meidän asuntoministerimme selvittänytkin ympäristöministeriön kautta tämä ely keskusten erilainen tulkinta rakennuspäätöksissä ja siinä asiassa ja toivon että myös tämä selvitys tuo sitten eri ely keskusten päätöksissä tulosta

meillä tulee näitten rakennusjärjestyksien kautta kun ympäristöministeriö ohjaa meidän ely keskuksia ja sitä kautta ely keskukset ohjaavat meidän alueen kuntia tarve että pitää olla kohta parikymmentä hehtaaria maata kurussakin että voit oman omakotitalon sinne rakentaa

täytyy kyllä hallitusta moittia siitä että meillä on aika vähän tällä hetkellä aluepoliittisia työkaluja millä voitaisiin tasapainottaa juuri tätä asiaa että ihmiset saisivat asua maaseudulla ja myös yrittää ja toimia niitten työpaikkojen puitteissa

tämänhetkiset hallituksen aluepoliittiset työvälineet ovat mal mikä keskittää maakuntien keskuksiin maankäyttöä aluetta ja liikennettä kuntarakenneuudistus sote uudistus ja muita keskittäviä toimenpiteitä mitä myös valtion palveluitten osalta on

arvoisa puhemies

useat poliisimiehet ovat olleet aika hiljakseen

he eivät ole uskaltaneet kertoa näistä epäkohdista tai näistä toimista mutta nyt yhä useampi poliisimies on tullut esille

poliisia johdetaan pelolla

kun on vähemmän poliisimiehiä on vähemmän ratkaistuja rikoksia ja sitä kautta ei edes ilmoiteta kaikista rikoksista jolloin katsotaan vain tilastoista että teillä on vähemmän tapahtumia ei siellä tarvitsekaan enää niin paljon poliisimiehiä

arvoisa puhemies

se on iso rooli kohtuullisen uudelle virastolle ja lisäksi pitää huolehtia siitä että kilpailu ja kuluttajavirastolla on riittävät resurssit tämän toiminnan vastaanottamiseen mutta lisäksi myös riittävä ammattitaito hoitaa sitten koska tämä toimivallan kate on aika laaja ja jossain määrin myös täsmentymätön

yhdyn tässä talousvaliokunnan mietinnössä myös siihen kuten lausuntonsa antaneet valiokunnat ja myös talousvaliokunta painottavat että neuvonnan ohjauksen rooli tulee olla yhtä lailla keskeinen julkisen sektorin toiminnassa

meillä on aika lailla kilpailuosaamisen vajetta julkisella sektorilla ja sitä kautta me saamme kilpailutuksen ja yhtä lailla tämän yritystoiminnan suhteen ja kehittämisen tätä kautta paremmaksi

eli hyväksyn tämän lakiesityksen mutta haluan korostaa talousvaliokunnan mietinnön

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyä sisällöltään päättyy platini ehdotukset lakien on toinen kerta päättyy osia

arvoisa puhemies

ovatko tässä virkamiehet olleet vähän nopeampia kuin mitä tässä ajatus on edennyt eli onko käytetty nyt sitten massoja ja mittoja keppihevosena tässä asiassa

ja kun esimerkiksi pienille silloille on tällä hetkellä ajateltu niin kuin siellä kaksi isoa rekkaa olisi vaikka ne eivät sinne mahdukaan niin nyt ei pääse edes nykypainoilla sinne

paras hankkeen aikana suomeen on tehty useita kuntaliitoksia ja kuntarakennemuutos on edelleen menossa

mutta kiitos kuitenkin ministerille lisäbudjetista että vilppulan sillat saivat lisärahoituksen ja suomen suurin saha saa jälleen puutavaraa ehkä tulevaisuudessakin

näiden kuntaliitoskuntien alueella on tehty useita aktiivisia toimenpiteitä että saadaan palvelut järjestettyä ja siellä on useita henkilöstötoimenpiteitä tehty mutta myös katsotaan alueitten palvelujen eteen

tämä yksityistierahoituspohja mikä tässä on on riittämätön ja se vielä kertaantuu sitä kautta että kuntien rahoitustilanne on todella heikko myös näihin hoitotoimenpiteisiin ja investointeihin

vielä terveiset ministeri viitaselle laajakaistarakentamisesta

näiden kuntien talous on kuitenkin tällä hetkellä aika kireällä

monessa kunnassa on nämä porkkanarahat syöty ja vielä tämä viiden vuoden henkilöstön irtisanomissuoja on olemassa eli liikkumavara siinä mielessä on aika vähäinen mitä siellä kunnissa tehdään

otetaan nyt vaikka esimerkkinä jämsän kuntaliitoksen kolme perättäistä kuntaliitosta ja sitten tulen vielä tähän meidän mänttä vilppulan kaupunginliitoksiin

näen että tässä tilanteessa kun valtio on lähtenyt leikkaamaan näitä valtionosuuksia on kuin vetäisi maton alta niiltä sopimuksilta mitä silloin aikanaan on näistä kuntaliitoksista tehty ja lähdetään hyvinkin tyhjän päälle

mielestäni myös valtio siirtää tässä vahvasti verotusta tasaveron suuntaan koska kunnat joutuvat nostamaan omia verojaan hyvinkin huomattavasti ensi vuoden aikana tai viimeistään seuraavien vuosien aikana

nämä ovat tietenkin erityistapauksia tällaiset kunnat kuin esimerkiksi mänttä vilppula tai jämsä tai mitä näitä liitoksia meillä on nyt tehty mutta olin kyllä hyvin huolissani niitten elinvoimaisuuden jatkumisesta

toivon kyllä tässä malttia katsoa miten nämä liitokset ovat toimineet ja mitenkä niissä päästään eteenpäin ja mitenkä se palvelurakenne toimii

arvoisa puhemies

loppupuolella tässä meidän debatissamme on puhuttu myös uudistuksista ja yhdyn täysin tähän pääministeri sipilän toiveeseen että lähtisimme koko eduskuntana uudistuksiin mukaan

toivonkin että tämä kuntauudistus ja sote uudistus saataisiin tämän hallituksen aikana maaliin jotta voitaisiin lähteä sisältöjen kehittämiseen hallinnon tehokkuuden parantamiseen

tänään on tullut viesti muun muassa ammattiosaamisen kehittämisyhdistykseltä eli amke ryltä joka toivoo että toisen asteen reformiin lähdettäisiin välittömästi